minusta se olisi kaikista järkevin niin että turvapaikanhakijoiden työllistyminen jos heillä suinkin olisi mahdollisuus työllistyä tehtäisiin joustavaksi aivan samalla tapaa kuin sen pitäisi olla joustava muillakin ryhmillä esimerkiksi opiskelijoilla ja tietyillä kausityöntekijöillä

aloitteen mukaan toimeksiannon ulkopuolisena aikana työntekijälle maksetaan palkka vuokrausyrityksessä sovellettavien palkkaehtojen mukaisesti

se tuleeko suomesta liittovaltion jäsen ansaitsee paremman käsittelyn ja sen että myös kansalaisille kerrotaan mistä todella on kyse

sen lisäksi määrätään että vuokratyöntekijälle maksetaan takuupalkka siltä ajalta jolloin työntekijä ei ole sijoitettuna toimeksiannon mukaisesti johonkin käyttäjäyritykseen tai osallistu koulutukseen

kyse on niistä valinnoista mitä voi tehdä sillä opiskelua suunnittelevalla voi olla perhe sellainen elämäntilanne että tuo tulojen puolittaminen on aivan liian kova rasite

siitä että jo toisen kerran näin tärkeästä ainakin eu jäsenyysajan asiasta puhutaan tällaiseen aikaan ja siitä miksi näin on kyllä hallituspuolueitten edustajat ovat selityksen velkaa ja ainakin siitä minkä takia tämän päivän istunnossa sinällään tärkeä rakennuksiin liittyvä energiakysymys oli tärkeämpi kuin tämä asia joka on megaluokan asia siihen verrattuna

arvoisa puhemies

esitämme tässä rinnakkaisessa rinnan kulkevassa hallituksen esityksessä pykälämuutoksen lisäksi eduskunnan hyväksyttäväksi lausumaa riittävien resurssien turvaamiseksi valtion talousarvioon jotta koulutuspaikkoja kyetään järjestämään kysyntää vastaavasti

haluamme myös että jos koulutus ei etene riittävästi tai opiskelija laiminlyö ilmoittaa työ ja elinkeinotoimistolle opintojen etenemisestä oikeus työttömyysetuuteen lakkaa ajankohdasta jolloin työ ja elinkeinotoimisto on todennut etteivät opinnot etene vaaditulla tavalla

vuokratyöntekijöiden pieni määrä johtuu osittain siitä että tilastokeskuksen työvoimatutkimus kuvaa vain suomessa pysyväisluonteisesti asuvan väestön työmarkkinoille osallistumista työllisyyttä työttömyyttä ja työaikaa

arvoisa puhemies

eduskunta edellyttää että koulutuspaikkojen järjestämiseksi turvataan riittävät määrärahat jotta mahdollisimman moni työtön voi aloittaa opinnot heti työttömyyden alettua

on täysi syy miettiä sitä käykö tämän lain myötä sitten niin että niiden ihmisten kynnys jotka tarvitsevat apua hakea sitä nousee entisestään

tarkastusten mukaan lähes kaikista määräaikaisista työsopimuksista puuttui merkintä työsuhteen kestosta ja se kuitenkin on työsopimuksen eräs perusasia

itse asiassa sillä että oli mahdollisuus aseen kanssa mennä metsään pelastettiin ihmishenkiä

työvoiman vuokrausalalla tehtyjen verotarkastusten mukaan eniten puutteita on tullut esille rakennusalalla toimivien työvoiman vuokraajien osalta erityisesti saneerauksiin liittyvissä purkutöissä

palvelualojen ammattiliitto pam pitää työntekijän aseman kannalta ongelmallisina sellaisia työnsuhteita joissa työntekijä kutsutaan vain tarvittaessa töihin niin sanotulla nollasopimuksella sekä vuokratyötä jossa epäkohtana nähdään ennen kaikkea vuokratyösuhteitten lyhyt kesto ja työntekijän työsuhdeturvan puuttuminen

erityisalojen toimihenkilöliitto erto kiinnittää huomiota siihen että yksityisillä sosiaali ja terveyspalvelualoilla määräaikaiset työsopimukset ovat yleisiä

ministeri linden kyllä ministerin pitää viitsiä silloin kun on kyse peruspalvelusta ja kansallisen edun valvomisesta vai annatteko te seuraavan kerran kun brysselistä tulette takkiinne saaneena haastattelun että kaikista kansallisista tärkeistä kannoista jouduttiin luopumaan mutta kun ei kehannut

saattoi se sitä olla ainakin se toimi sillä tapaa mutta samalla se oli tietyntyyppinen neutronipommi joka tappoi kutakuinkin kaiken laajemman ja syvälle menevän keskustelun oikeudenmukaisesta verotuksesta ja tulonjaosta

vuokratyön käytön laajeneminen eri aloilla johtuu osittain eri syistä mutta oleellista on se että sekä työvoimaa vuokraavat yritykset että vuokratyövoimaa käyttävät yritykset voivat nykyisen lainsäädännön puitteissa siirtää huomattavan osan työsuhteesta johtuvista riskeistään vuokratyön käyttämisen kautta työntekijöitten kannettavaksi

ja kaikista helpoin tapa oli kääntää keskustelu nimenomaan kansanedustajien palkkoihin mikä on herkullinen aihe mutta ei vie kyllä itse asiaa eteenpäin ei lisää laajassa mitassa oikeudenmukaisuutta eikä kyllä kartuta meidän yhteistä verokassaa millään merkittävällä tavalla

mutta olipa perinteisen postin volyymi mikä hyvänsä niin sehän ei tässä laissa ja direktiivissä olevaa mekanismia poista miksikään eli kannattavimmat osat annetaan ulos ja lopuista vastuu jää sitten viime kädessä valtiolle

voimassa oleva laki ei myöskään anna vuokratyövoimaa käyttävän yrityksen luottamushenkilölle oikeutta saada tietoa vuokratyöntekijöitten työsopimuksista

minä en kerta kaikkiaan luota saalistajien solidaarisuuteen heidän oikeudentuntoonsa

rantakangas puhui aikalailla erilailla kuin jotkut muut keskustalaiset onko tässä asiassa nyt sitten keskustan linjat suorat ja onko hallituksen pääryhmien pääpuolueitten keskustan ja kokoomuksen linja yhtenäinen sitten

kyllä kai on nähty jo niin monta kertaa että niin sanotut huippujohtajat tai jotkut hallitusammattilaiset ottavat kaiken mahdollisen ja joskus jopa lainsäädännön harmaalla alueella liikkuen niin kuin on nähty että on pitänyt viranomaisten tutkia hyvinkin tarkoin ja moneen otteeseen mitä etuja on voinut saada rikkomatta lakia

kun kuunteli rantakangasta siitä sai aivan eri kuvan kuin joidenkin muiden puheista

siellä ei kuitenkaan työmarkkinoilla ole ollut semmoisia ongelmia kuin suomessa on ollut ja kuitenkin ruotsissakin vuokratyövoimaa vielä käytetään mutta paljon rehellisemmin käyttöehdoin kuin suomessa

arvoisa puhemies

kyllä minä nyt aika korkealle pistän sen kilpailukomissaarin vastauksen jonka hän antoi tanskalaisen mepin bo söndergaardin kysymykseen

ainoa kestävä tapa millä verotusta voidaan rukata oikeaan suuntaan on se että eduskunta päättää oikeudenmukaisemmasta verotuksesta joka lisää reilusti progressiota joko yhdellä kahdella tai vaikka kolmella uudella tuloluokalla

asiaa piti kysyä sitä kautta kun meillä ei kovin monta vasemmistoliittolaista euroedustajaa tällä hetkellä ole mutta hän nimenomaan kysyi suomen kolmannen sektorin työllistämismahdollisuuksista ja niistä vaihtoehdoista

ja tällä hetkellähän näiden yritysjohtajien hallitusammattilaisten työtä mitataan ei suinkaan sillä että se olisi todellinen tulos tai todellista hyvää johtamista vaan sillä kuka pystyy esittelemään raaimmat leikkauslistat ja kovimmat saneeraukset

hän on se korkein poliitikko joka vahtii euroopan unionin alueella ei enää mutta oli vielä silloin siinä virassa toimiessaan korkein poliitikko joka vahti näitä valtionapusäännöksiä

ja sitouttamisella niin kuin edustaja zyskowicz sanoi on tässä äärimmäisen harvoin kyllä mitään tekemistä

elikkä kyllä tässä näkyy ihan selvästi läpi että työ ja elinkeinoministeriössä valittiin vain yksi ainoa vaihtoehto ja eduskunnalle annettiin sitten tilanne että valitkaa siitä

olemme vaatineet työttömyydenaikaisen perusturvan parantamista mutta siihen ei ole ryhtynyt pääministeri vanhasen kumpikaan hallitus eikä sata komitea

vaikka siirtymiä palkkatyön ja yrittäjyyden ja työttömyyden välillä selkeytetään ei esimerkiksi yrittäjien perheenjäsenen työttömyysturvaoikeutta ja oikeussuojaa paranneta millään lailla

tästähän me olemme useamman kerran äänestäneet mutta tämä vanhasen porvarihallitus ei halua parantaa pienyrittäjien tilannetta edes sellaisessa tilanteessa jossa ei ole kyse suurista rahoista muille kuin sille joka tämän työttömyysturvalain kuiluun tipahtaa

oli yrittäjän puoliso joka oli erehtynyt puolisonsa yritykseen töihin

arvoisa puhemies

sitten tämä puolisotyöntekijä ilmoitti työhallinnolle kaikki työpätkät niin kuin kuului

onhan se niin että metsähallitus tekee työtä käskettynä eli eduskunta on budjettikirjassa nuo vaatimukset asettanut ja asettaa edelleenkin

tämä pätkätöissä ollut puoliso sitten ilmoitti myöhemmin työpätkänsä eräässä lapussa josta sitten virkailija huomasi että työnantajalla on sama sukunimi kuin tällä työntekijällä

oletteko te ministeri koskinen ministeriössä pohtineet sitä ovatko nämä korotetut tuottovaatimukset ja tuloutusvaatimukset kestävällä pohjalla

siitä käynnistyi prosessi joka on mielenkiintoinen siltä osin että työtön oli joka vaiheessa toiminut juuri niin kuin viranomaiset olivat neuvoneet niiden ohjeitten mukaan ja luottaen että viranomaisten ohje pitää paikkansa

miten käy metsähallituksen yhteiskunnallisten velvoitteiden etenkin pohjoisimmassa lapissa kun on olemassa tämä organisaatiomuutos tuleva metsähallituslaki ja hyvin tiukat tuottovaatimukset

olen kyllä ihmetellyt sitä miten tämän hallituksen aikana edes tällaisiin seikkoihin ei puututa jotka ovat malliesimerkkejä valtavan huonosta byrokratiasta

mutta kysymys kuuluu kykeneekö koulutustarjonta vastaamaan tarpeeseen

arvoisa puhemies

vasemmistoliiton ryhmän käyttäytymisestä sanon sen verran että totta kai tuossa tilanteessa jos on valittavana se yritetäänkö pienentää niitä vaikutuksia sitä yritetään

pienemmillä paikkakunnilla koulutusmahdollisuuksia on vähän ja ne ovat usein pitkän matkan päässä mutta vastaavasti suhteellinen työttömyys voi olla kaksinkertainen jopa yli koko maan tasoon nähden

jos se ei mene läpi niin sitten tuemme hylkyä

minusta tämä on täysin johdonmukainen ratkaisu

työurien pidentämiseksi hallitus esittää lisäpäiväoikeuden nostamista vuodella

tämä pallas ratkaisu lisää painetta siihen että saman tyyppisiä esityksiä tulee muualtakin lapista tunturi lapista sallasta salla tunturista jossa vierailin puolitoista viikkoa sitten monelta muulta alueelta

se tuskin jatkaa työuria tai muuttaa tilannetta parempaan suuntaan työmarkkinoilla mutta voi olla kohtalokas sille työttömälle jonka kohdalle tämä heikennys osuu

minä varmasti olen yhtä huolestunut kuin joku muukin suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjasta ja tulevaisuudesta

aikoinaanhan jo pyhätunturin puistosta lohkaistiin osa matkailukäyttöön ja korvaavaksi alueeksi annettiin hakattu ja aurattu alue

meillä on muun muassa eduskunnan tulevaisuusvaliokunnassa sellainen jaosto kuin kestääkö hyvinvointiyhteiskunta ja koko tämän kauden ajan olemme pohtineet näitä peruskysymyksiä

monelle ikääntyneelle työttömälle paras vaihtoehto olisi kunniallinen saattohoito eläkkeelle mutta nyt se monen kohdalla karkaa ulottumattomiin

edustaja kanervaa haluan muistuttaa siitä että aikoinaan sallakantalahti ratayhteys oli jo ten verkossa eurooppalaisessa ten verkossa mutta suomen eduskunnan suuri valiokunta omalla lausunnollaan poisti sen sieltä niin ettei se tuki mielekkäällekään hankkeelle aina ole ollut edes kotimaassa niin selvää eikä ollut silloinkaan kun esimerkiksi sallan raja asema piti saada kansainväliseksi rajanylityspaikaksi

paine tulee lisääntymään ylipäätään kaikilla natura alueilla joissa olennaistahan on se mitä varten mikä on se suojeluperuste ja sen suhde siihen kilpailevaan käyttömuotoon

yritin painottaa sitä että nämä järjestelmät ovat normaalitilanteessakin niin monimutkaisia ettei kannata tahallaan sotkea kaikkia asioita tähän hallituksen esitykseen

arvoisa puhemies

ja sitten työsyrjintä jos ajatellaan vaikka että jos meillä olisi lainsäädäntö joka määrittelee minimipalkan nyt meillä on yleissitovat työehtosopimukset niin kyllähän nytkin työsyrjinnästä saa tuomion

presidentti ahtisaari laittoi upseerikunnan silloin kuriin ja onneksi sallan raja asema saatiin virallistettua kansainväliseksi ylityspaikaksi

olen aivan varma siitä että jokainen jolla työpaikka on noin vähän takana alta kuukauden päässä ottaa muutenkin sen työpaikan vastaan

mutta ongelma aivan samalla lailla on minimipalkan kuin sitten yleissitovuuden suhteen ja työnteon muiden ehtojen suhteen se että miten pystyt näyttämään toteen sen mitä on tapahtunut

mutta tämä kohta minusta kuvaa lain valmistelijat tai i

siinä mielessä tuo työryhmän työ on äärimmäisen tärkeää

jos väen väkisin lähdetään integroimaan olipa kyse sitten sosiaaliturvasta verotuksesta talouspolitiikasta tai vaikka eläkepolitiikasta niin en elä sellaisessa harhakuvitelmassa että suomalainen hyvinvointiyhteiskunta muuttuisi tämmöisenään sitten eurooppalaiseksi käytännöksi vaan kyllä ne paineet ovat niinpäin että euroopan unionin yhä syventyvän integraation ja liittovaltiokehityksen kautta suomi yritetään yhdenmukaistaa muuhun euroopan unioniin

mutta ministeri virkkunen minä esitin teille aivan asiallisen konkreettisen ja selkeän kysymyksen siitä mikä on teidän kantanne kuntien pakkoliitoksiin

riistahallinto on siitä vinkerää lakisääteistä hallintoa että harrastajat maksavat sen kaikkinensa

minä uskon niin että varmasti suomen kunnissa tuota vastausta kuullaan herkällä korvalla mitä te siihen sanotte

arvoisa puhemies

vaalikauden viimeistä budjettikäsittelyä leimaa pysyvä epävarmuus

hötörahalla ei ole vastinetta tuotantotaloudessa ja pelkillä odotusarvoilla pelaaminen ei synnytä yhteiskuntaan yhtään uutta jaettavaa

toinen kulmakivi aivan yhtä tärkeä on se että riistanhoitoyhdistysten asema on aivan keskeinen ja jos se keskeinen asema säilyy kutakuinkin siinä muodossa tämän uuden lain myötä mitä se on ollut tähän asti niin silloin ainakin yksi tärkeä asia on pystytty säilyttämään

kreikka paketin oletettiin pysäyttävän kriisin laajentuminen ja samaa hoetaan irlannin kohdalla vaikka maan säästökuuri voi upottaa talouden vielä mustempiin vesiin

tähän liittyy se että voi toivoa että tämä uusi suurempi ja toivon mukaan myöskin selkeämpi organisaatio ohjaa eikä käskytä tätä organisaatiota

jatkossakin sitten toivoa sopii että se voima mikä tähän riistaorganisaatioon liittyy nousee nimenomaan alhaalta ylös niin että paikallinen ja alueellinen näkemys vahvistuu

puolustusvaliokunnan lausuntoon liitetyssä vasemmiston yhteisessä eriävässä mielipiteessä viitataan epärealistisiin menonlisäyslupauksiin ja siihen että tämmöinen sitoutuminen pitkäaikaisiin ja ylisuuriin varusteluohjelmiin saattaa johtaa leikkauksiin mahdollisiin varuskuntien lakkauttamisiin jo muutaman vuoden sisällä ja kun muistaa mikä on valtion velkaantumisvauhti sehän on aivan hirveä

maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö on sisällöltään ja johtopäätöksiltään ristiriitainen

arvoisa puhemies

tähän liittyy se mitä sanoo laki ensimmäiseksi mutta siihen liittyy myöskin se miten sitten laki jalkautetaan ja täsmennetään valtioneuvoston asetuksella ja maa ja metsätalousministeriön asetuksella

en tiedä johtuuko se sitten siitä että kyseessä on kahden valtion välinen neuvoteltu sopimus jota ei voi muuttaa ilman uutta neuvottelukierrosta

leikkauslistoja on valmisteltu jo pitkään vaikka tähän asti niiden olemassaolo on aina kiistetty

kun veropohjaa on kavennettu ja ohennettu verotuksen painopiste on siirretty välillisiin veroihin palvelumaksuun ja kunnallisiin veroihin

olen pahoillani siitä että en ehtinyt valiokunnan varajäsenenä tämän asian käsittelyyn maa ja metsätalousvaliokunnassa

ainakin ratkaisevassa käsittelyssä valiokunnan kokoonpano oli vajaa jotenka siinä olisi ollut saumaa varajäsenenkin päästä tekemään tästä vastalause mutta ehtiihän tämän asian ratkaista vielä täällä kakkoskäsittelyn äänestyksessä

riistanhoitoyhdistysten päälle tulee alueelliselle tasolle aluekokoukset ja riistaneuvostot valtakunnalliselle tasolle myöskin riistaneuvosto ja sitten kaiken kaikkiaan tämä riistakeskus

jos tämä eriävän mielipiteen logiikka pitää paikkansa käykö niin että varuskuntaverkkoa ja varikkoverkkoa lähdetään supistamaan pohjoisesta etelään ylhäältä alaspäin

oleellista tässä on se että jos nämä hallituksen esityksen perustelutkin pitävät paikkansa niin toimipisteverkosto tulee säilymään ainakin ensi alkuun toivon mukaan myöskin jatkossa niin että ne jotka ovat tottuneet riistanhoitopiireissä asioimaan ja hakemaan sieltä apua ohjeita ja palvelua myöskin saavat sitä samalta paikkaa ja toivon mukaan myöskin samojen henkilöitten toimesta

korkotason noustessa ja niinhän tapahtuu kun talous tervehtyy velanhoitokulut nousevat niin suuriksi että talousarviossa ainoastaan kolmen pääluokan valtiovarain opetus sekä sosiaali ja terveysministeriön loppusumma on suurempi kuin velanhoitokustannukset

ympäristövaliokunta esittää lausunnossa että maa ja metsätalousvaliokunta sisällyttää mietintöönsä lausuman jossa edellytetään että hallitus huolehtii lohen ja taimenen kalastuksen tehokkaasta ja kansallisesta säätelystä kokonaisuutena vaelluskalakantojen riittäväksi suojelemiseksi

hallinnon tulee olla läpinäkyvää selkeää ja joustavaa

lähetekeskustelussa monet puhujat toivat esille huolensa tornion ja simojoen lohen sekä taimenen kohtalosta eikä huoli ole aiheeton

yksi tärkeä asia mitä tässä kohtaa ei saa unohtaa on edunvalvonta

pääministeri vanhasen kummankaan hallituksen eikä myöskään kiviniemen hallituksen aikana työttömyyden aikaiseen perusturvaan tehty sentinkään tasokorotusta

kyllä tämä aselakikeskustelu osoitti sen että metsästäjien ja metsästäjien järjestöjen tulee olla hyvin valppaana